perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt toista kertaa huomiota asiaan ja esittänyt hallintovaliokunnan harkittavaksi muutoksenhakuoikeuden laajentamista myös virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskeviin asioihin

ja perussuomalaisten peräänkuuluttama maaseutuvaikutusten arviointi jäi tästä keskustelusta nyt valitettavasti pois

esimerkiksi nyt kun tässä hiljattain on käyty monet isot vaalit mikäpä estäisi että siellä suorissa vaalitenteissä eri tv kanavilla olisi viittomakielistä tulkkausta

hallintovaliokunta toteaa että kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi mutta todetaan samalla että julkinen sektori on oleva mukana osana valtiontalouden tasapainottamisessa

toki ymmärrän senkin että on maita jotka vasta haaveilevat sellaisesta hallinnosta kuin suomessa mutta kyllä kuitenkin haluan valtion taholta myöskin sellaista sääntelyä joka tuottaa lisäarvoa

esitänkin että lupaprosesseja voitaisiin purkaa siellä missä esimerkiksi omavalvontaa voidaan lisätä tai lupamenettely jopa muuttaa kevyemmäksi rekisteröintimenettelyksi

valiokunta tyytyi kuitenkin ainakin tällä kertaa vaatimaan virkaan ja virkasuhteeseen nimittämiseen liittyvän valituskiellon vaikutusten seurantaa ja arviointia sekä arviointitulosten raportoimista hallintovaliokunnalle

tämä hallituksen esitys on ollut myös perustuslakivaliokunnan arvioitavana ja se on todennut että alennus on kuntatalouksien kannalta merkittävä kuntapalvelujen rahoituksessa mutta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti

on muistettava että ohjelmia tekstitetään kuulovammaisille ja kuuroille mutta suomen kieli on heille vasta toinen kieli viittomakieli on se oikea äidinkieli eli siinä mielessä tasa arvo ei toteudu eikä tämän julkisen palvelun tehtävä täysin

tällä on varmasti vaikutuksia myös maaseudun toimintaan viranomaisten valtion aluehallinnon ja paikallishallinnon kautta koska me olemme tällä hetkellä tilanteessa jossa on nähty muun muassa esimerkiksi viljelijöiden jopa uupuminen esimeriksi tai joku joka ottaa sääntelyyn joka tulee eusta ja sitä ruuvia osaamme kyllä kansallisesti vielä kiristää

tätä leikkauksen merkittävyyttä valiokunnan mielestä korostavat kuitenkin aiemmat lyhyellä aikavälillä toteutetut valtionosuusprosentin alennukset ja muut kuntataloutta rasittavat toimenpiteet

valiokunta totesi nykyisen virkamieslautakuntajärjestelmän toimineen hyvin ja ammattitaitoisesti

arvoisa puhemies

ministeri koskinen sanoitte että te toivotte että merkinnät selkiintyvät mutta mitä te aiotte tehdä että nämä merkinnät saadaan selkeämmiksi

asiantuntijakuulemisessa on korostettu muun muassa että virkamieslautakunnalla on monipuolisesta kokoonpanostaan johtuen vahva asiantuntemus virkamiesten työstä ja sen luonteesta sekä virkamiesoikeudesta

elikkä pudasjärvellä mummo kertoi että kyllä kai se netti näkyy kun katolle kiipeää

edustaja mäkipää otti tässä esiin lähiruuan ja sen merkityksen

kuitenkin on katsottu ettei esitys vaaranna kuntien mahdollisuutta päättää itsenäisesti taloudestaan eli tämä leikkaus ei muodostuisi perustuslain vastaiseksi

aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan mutta ely keskus vastaa valvonnasta määrittelee lupatarpeen ja lupaehtojen tulkinnan ja toisaalta nämä prosessit tietyssä mielessä ymmärrän senkin on hyvä pitää erillään

aivan aluksi kyllä täytyy ihmetellä tuota keskustan ryhmäpuheenvuoroa niiltä osin kun siellä niin hartaasti puhuttiin hajautetusta energiantuotannosta ja nyt kun edellisen hallituksen ministerikin on paikalla niin sanon että kyllä olisi ollut syytä tehdä näitä asioita jo edellisessä hallituksessa

palaan vielä arvoisa puhemies arvoisa ministeri siihen mistä tämän uudistuksen viimeiset vaiheet olivat lähtöisin eli valtioneuvoston selontekoon koskien tätä aluehallinnon uudistusta ja hallintovaliokunnan mietintöön

parhaillaan on käynnissä kuntien valtionosuuslainsäädännön kokonaisvaltainen uudistaminen ja hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että kuntien kehitys vaihtelee kun

toisaalta on todettu ettei virkamieslautakunta ole tuomioistuin eikä muutoksenhakuasioita käsitellä lautakunnassa hallintolainkäyttömenettelyssä vaan hallintomenettelyssä

edustaja torniainen otti esiin tärkeän asian johon lyhyesti totean että kyllä lisää urheilua tv ja radiokanaville ei pelkästään viihteeksi vaan myös kansakunnan henkiseksi ja fyysiseksi esimerkiksi

kuten ulkoasiainvaliokunnan selonteossa on otettu huomioon isaf operaation myötä naisten asema on parantunut taleban hallinnon ajoista ja kriisin selkiydyttyä mutta valitettavasti kehitys on edelleen riippuvainen ulkoisesta paineesta

mutta näin kai se vain nyt näyttää sitten että takin saumat ovat toisinpäin

maakuntahallinto on osa tärkeää kuntaperusteista aluehallintoa ja sitä kautta kansanvaltaistamista voitaisiin aluehallinnossa vahvistaa kuten aluehallinnon uudistuksessa on tavoiteltu ja selontekoonkin kirjattu

arvoisa ministeri vapaavuori vaikka tässä nyt menenkin kolmen mn eli maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalle niin toivon että perehtyisitte hoitokalastuksen tuloksiin suomessa koska se voi olla ihan oikea aito vientiala myös ja myöskin elinkeinoala joka kasvaa

siellä suorastaan on myöskin nostettu ja kehuttu maakuntahallinnon asemaa alueellisena kehittäjänä ja itse haluan myöskin nähdä sen meidän voimavaratekijänä ja korostaa myös sitä kautta kuntaperusteista valtion aluehallinnon tilaa koko suomen kannalta kansantalouden kannalta ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta

esittelen siis hallintovaliokunnan mietinnön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta ja tästä laista puhutaan myöhemmin myös kuntarakennelakina

on todella valitettavaa että maassa ei ole vielä päästy tilanteeseen jossa maa riittävästi itse kykenee panostamaan ihmisoikeuskysymyksiin eikä se pysty parantamaan esimerkiksi meille suomalaisille itsestään selviä tss oikeuksia

hallintovaliokunta korostaa kuntavaikutusten seurannan välttämättömyyttä

tämä on mietinnönkin mukaan jäämässä aktiivisten kansalaisjärjestöjen varaan isaf joukkojen poistuessa maasta eikä tilanteen kehittymistä päästä näin ollen valvomaankaan kuten näitten joukkojen maassa ollessa paremminkin pystytään

jos me pystyisimme panostamaan sisävesien hoitokalastukseen ja sitä kautta vesistöjen laadun paranemiseen niin voisimme olla tukematta sitä norjalaista kalantuontia ja tällä tavalla nostaa kotimaisen kalan käyttöä ja samalla niitä verotuloja tästä kotimaisesta elinkeinoelämästä

arvoisa puhemies

edustaja piirainen todisti väkevästi juuri asian ytimestä elikkä kyllä kuntauudistus olisi todella saatava selvemmälle raiteelle ennen kuin lähdetään tätä vaalipiiriä uudistamaan ja kyllä maakuntien rooli on aivan selkeästi muuttumassa

tässä yhteydessä mainitsen niistä toisen joka tarkoittaa sitä että virkamieslautakunta käsittelee loppuun ne asiat jotka ovat tulleet virkamieslautakunnassa vireille ennen uuden lain voimaantuloa

tämä laki tulee määräämään säännökset kuntien liittymisvelvollisuudesta näihin liittyvistä selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä säännökset koskien kuntien yhdistymisen taloudellista tukea sekä kielellisten oikeuksien toteutumista

eli ne asiat jotka ovat saapuneet virkamieslautakunnan käsittelyyn nykyisen lain voimassa ollessa käsittelee loppuun virkamieslautakunta ja ne asiat jotka tulevat vireille lainmuutoksen tullessa voimaan käsitellään puolestaan asianomaisessa

tämä on yksi osa sitä mitä hallitus haluaa

tämä maakuntien tilanne on tällä hetkellä jo kohtalaisen sekava varsinkin kun ei tätä alue ja paikallishallintoa ole päästy tarkastelemaan tai sitä uudistusta mitä on tehty

on aivan varmaa että vahvojenkin perinteiden ja kulttuurin maassa juuri naisten koulutustason parantaminen vahvistaa koko yhteiskuntaa yhteiskuntarauhaa ja varmasti lopulta myöskin maan taloutta

kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on esityksen mukaan vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisia palveluja eheyttää yhteiskuntarakennetta ja vahvistaa kunnallista itsehallintoa

keskusteluun kompa

vaikka edustaja sasi kohtalaisen kepein sanakääntein täällä kuvaili että maailma muuttuu niin kyllähän tässä on kysymys siitä että kyllä tässä myös hallitus muuttaa hallitus keskittää ja hallitus piirtää rajoja uusiksi

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetulla kiedotuksi

meillä on tiedossa monia esimerkillisiä projekteja joilla on toteutunut naisten aseman parantaminen heitä kouluttamalla ja auttamalla auttamaan itse itseään

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuun kärsit

pöydällepanoa varten esitellään päävärit sen kymmenes kausi on myös nostaa ja tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenes helmikuuta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksikäyttö eduskunnan seuraava täysin on keskiviikkona kahdeskymmenes helmikuuta kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

kunnan tulee selvittää muiden kuntien kanssa yhdistymistä jos laissa säädetyistä selvitysperusteista yksikin täyttyy ja näitä selvitysperusteita ovat palveluiden edellyttämä väestöpohja työpaikkaomavaraisuus työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne ja kunnan taloudellinen tilanne

yleiskeskustelua pää

afganistanin valtio on saatava toteuttamaan tätä tietä

arvoisa puhemies

lisätalousarvio on huolestuttavaa luettavaa

työllisyys heikkenee kansainvälinen talouskehitys on epävarmaa ja me suomalaiset olemme myös tässä kansainvälisessä talouskehityksessä ja euroalueen taantumassa mukana

monessa kehittyvässä maassa tilanne ei ole niin paha kuin afganistanissa mutta silti köyhyyttä ja kehityksen tasoa voidaan verrata esimerkkinä vaikkapa nepal joka nyt ponnistelee demokratian tiellä

kansalaisjärjestöt pystyvät toimimaan kun diplomaattisuhteet saadaan solmittua mutta sekin on epävarmalla pohjalla kun selonteossa mainitaan että terrori iskut tulevat jatkumaan

valtionvelka kasvaa

mutta velkaantuminen ei ole niin valtion kuin kuntienkaan kohdalta hyvä kehityssuunta ja jos vielä todetaan ettei investointien määrä suomessa kasva niin on syytä kysyä mihin me sitten oikein investoimme tai yritämme investoida

arvoisa puhemies

valtiovarainministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisen jos kunta ei ole tähän päivämäärään mennessä tehnyt edellytettyä selvitystä tai yhdistymisesitystä

päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi kuntien yhteiseen päätökseen ja esitykseen mutta valtioneuvosto voi hylätä tämän esityksen jos se ei täytä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä

huumeongelma on globaali eivätkä aineet todellakaan rajojen sisällä pysy varsinkin jos muuta elinkeinoa ja vientiä on vain vähän

suomalaiseen hallintokulttuuriin kuuluu että voimme luottaa viranomaistoimintaan ja suomessa on moni asia paremmin kuin euroopan unionin alueella keskimäärin ainakin hallintomenettelyssä johon ilmeisesti tällaista hallintomenettelylakia tai asetusta sorvataan

tavoitteena on siis toteuttaa koko maata koskeva kuntauudistus ja valiokunta korostaa että se on toteutettava kuntalähtöisesti ja kunnallista itsehallintoa vahvistaen

täällä on nyt puhuttu siitä onko niitä riskejä arvioitu kun suomi on liittynyt emuun ja olen samaa mieltä edustaja räsäsen kanssa että on

täytyy kuitenkin muistaa se että vientiteollisuudella täytyy olla jotakin mitä sitten näitä teitä ja liikenneväyliä pitkin kuljettaa ja vientiteollisuudella tulee olla kilpailukykyä

kansainvälisen yhteisön tulee olla tässä asiassa erityisen painostava ja löytää tarpeeksi voimakkaita pakotteita huumeitten vastaiseen työhön samalla tarjoten tukea afganistanin kehittyvälle maataloudelle ja muulle elinkeinoelämälle

joskus kuitenkin oikeusloukkauksia sattuu

jos niitä ei voi estää ne pitää hyvittää näin sanotaan kertomuksessakin ja näitten oikeus ja hyvinvointivaltion arvojen turvaamiseksi meillä on mahdollista kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle

tutkimustiedon mukaan ja tätä historiaa tutkiessa huomataan että riskejä on arvioitu siitä jos suomella ei olisi jatkossa itsenäistä raha ja valuuttapolitiikkaa

on siis syytä poistua hallitusti edellä mainittuja seikkoja kansainväliselle yhteisölle painottaen

oikeusvarmuuden parantamiseksi esitän taas kuten aiemminkin ajatuksen perustuslakituomioistuimesta jota perustelen sillä että kokeneet asianajajat esittävät kritiikkiä nykykäytännölle ja myös kansalaisyhteiskunta tähän ottaa kantaa ajoittain

arvoisa herra puhemies

lisäksi olisi välittömästi tehtävä yli vaalikausien kestävää energiapolitiikkaa ja kiitos työ ja elinkeinoministerille siitä että hän on aikonut perustaa energiapoliittisen parlamentaarisen työryhmän

esittelen tässä siis hallintovaliokunnan mietinnön koskien hallituksen esitystä laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sitä politiikkaa ei ehkä ole tehty silloin varautumismielessä ja nyt kun ne riskit ovat realisoituneet ollaan niin kuin pikkusen housut kintuissa mutta emu puskurit eivät käytännössä ole olleet riittäviä

energian tuonti on kasvanut viime vuosina eikä tule todennäköisesti laskemaan ja meidän tulisi tehdä niitä kotimaisuuteen tähtääviä toimia energiapolitiikassa

hallintovaliokunta pitää perusteltuna että kunnan tulee selvittää kuntaliitosta työssäkäyntialueen perusteella vaikka työssäkäyntialueitten koko vaihteleekin suurista työssäkäyntialueista pienempiin

arvoisa herra puhemies

aivan kuten edustaja huhtasaari tässä kyseli mikä mielenkiinto sitten olisi näilläkään mailla jotka ovat pohjoismaita mutta euroalueen ulkopuolella liittyä tällä hetkellä eurovaluuttaan

arvoisa puhemies

uudistuksella pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään sotilaskurinpitoa ja puolustusvoimien rikostorjuntaa ja saattamaan lainsäädäntö vastaamaan perustuslain vaateita

todellakaan tätä hallituksen esitystä ei voi oikein kannattaa sillä tämä vain jatkaa tätä kartellinomaista tilannetta tuulienergian suhteen

tämän valtionosuusuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa tätä järjestelmän rakennetta ajantasaistaa valtionosuuksien määräytymisperustetta ja siirtää painopistettä kustannuksien tasauksesta tulojen tasaukseen

toivon että nämä instituutiot myös voivat pohtia vaikkapa sen perustuslakituomioistuimen mahdollisuutta tai muutoin vastata esiintyviin ongelmiin

no kun sitten euroalueen elvyttävä rahapolitiikka on ollut tuottamattomiin seiniin sijoittamista niin pankkien taseet ovat sitä kautta muotoutuneet höttöisiksi ja talouden tehtäväksi on osaltaan tullut tukea pankkeja jotka ovat käytännössä olleet elinkelvottomia

hallintovaliokunta pitää tärkeänä että ehdotetussa laissa erotetaan nykyistä selkeämmin rikosten selvittäminen rikosten ennalta estämisestä ja paljastamisesta

tässä vaiheessa on syytä muistaa miten islanti selvisi omasta talouskriisistään

kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä koostuu yhtäältä palvelujen tuottamisen kustannuserojen tasauksesta ja toisaalta tulopohjaerojen tasauksesta

nämä voisivat osaltaan tukea myöskin nuorisotakuun toteutumista ettei tämä takuu olisi pelkästään koulutusta ja kokeiluluonteista toimintaa vaikka hyvää on sekin

arvostan perustuslakivaliokunnan työtä eikä sitä oikeuskirjallisuudessa ole kattavasti eikä liioin arvosteltu mutta saamme edelleen huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta pitkistä oikeusjuttujen käsittelyajoista ja euroopan unionikin on liittynyt tähän ihmisoikeussopimukseen

se teki päättäväisiä toimenpiteitä muun muassa antaen näitten elinkelvottomien pankkien kaatua säilytti oman valuuttansa ja on sitten jättänyt jäsenanomuksen euhun jäähylle

esityksessä on huomioitu puolustusvoimauudistuksen ehdotukset että pääesikunnan tutkintaosaston esitutkintatehtävä siirretään pääesikunnan oikeudelliselle osastolle sekä rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskeva tehtävä pääesikuntaan perustettavalle tiedusteluosastolle

tämä on yltiövihreää energiapolitiikkaa joka on osin näköalatonta juuri tämän kotimaisuusasteen suhteen kun mietitään jääolosuhteita perämerellä

ehdotetulla lailla muutetaan molempien osien määräytymistekijöitä sekä niiden keskinäistä painotusta valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudessa

metsähallituksen tuloutusta tulisi tarkistaa ja mielestäni nyt voitaisiin pohtia vakavasti tuloutustavoitteen laskemista

helsingin metropolialueesta valiokunta toteaa että haasteet tällä alueella ovat suurimmat yhdyskuntarakenteen yhtenäiselle suunnittelulle ja maankäytön asumisen ja liikenteen suunnittelulle

ja näitä pankkeja solkkusankkoja euroopassa taitaa riittää jatkossakin

mitenkä on ovatko nämä ulkomaiset tuulimyllyjen rakentajat sitten soveltamassa teknologiaa siellä etelänmailla meidän kylmiin olosuhteisiimme